hyväksymisen edellytyksenä on se että kaksi kolmasosaa jäsenkunnista sitä kannattaa ja että niiden asukasluku on vähintään puolet jäsenkuntien asukasluvusta

tässä järjestämissuunnitelmaa koskevassa säännöksessä ei kuvata tarkemmin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien sopimisprosessia tai sopimuksen toimeenpanoa

perustuslakivaliokuntakin käsitteli tätä pykälää ja kiinnitti huomiota siihen ettei järjestämissuunnitelman oikeusvaikutuksista ehdoteta säädettävän laissa

ase pitää siis kuljettaa niin että se ei ole näkyvissä että se on esimerkiksi tavarakontissa tai sitten autossa peiteltynä

valiokuntamme päätyi sitten siihen johtopäätökseen että sellaisiin kuntiin jotka eivät sitoudu tähän suunnitelman noudattamiseen ei voida kohdistaa erityisiä sanktioita pelkästään tämän pykälän nojalla

tämä lakiesitys vaikuttaa kaikin puolin järkevältä ja on luontevaa jatkoa paras hankkeelle

mutta jos ajatellaan sitten tätä kokopäiväistä päivähoitoa varhaiskasvatusta niin sitä ei ole alun perin rakennettu kokopäiväiseksi suomessa nimenomaan sen varhaiskasvatuksen tarpeesta käsin vaan työssäkäynnin tarpeista käsin vanhempien työpäivän näkökulmasta käsin

mielestäni tämä lääkärin tai muu terveydenhuolto voi olla huolta henkilö muun terveydenhuoltohenkilökunnan ilmoitusoikeus tarkoittaa nimenomaan lääketieteellistä harkintaa ei se tietenkään tarkoita mitään henkilökohtaisia sympatioita tai antipatioita vaan lääkärin lääketieteellistä harkintaa sellaisissa yksittäisissä tilanteissa joita ei yksinkertaisesti edes voida asetustasolla tarkasti säädellä ja mielestäni on ihan paikallaan että niissä se harkinnanmukainen oikeus on

itse asiassa tässä vaiheessa ihmetyttää miksi sitä ei jo siinä vaiheessa hoksattu säätää

ongelmana on mielestäni myös se että tällaisen uuden hallinnollisen järjestelmän vaikutus perusterveydenhuollon resurssien lisäämiseen jää epäselväksi varsinkin kun siinä sitten erikoissairaanhoitopiirin vaikutus on niin suuri

minkä verran arvioitte että poliisi rajavartiolaitos ja maahanmuuttohallinto tarvitsevat resursseja enemmän kuin mitä budjettikirjassa annetaan

ympäristöterveydenhuollossahan kunnat ovat toki jo pitkään tehneet yhteistyötä yli kuntarajojen ja ympäristöterveydenhuollon yksiköiden lukumäärä on jatkuvasti kehittynyt myönteisesti siis laskenut

kyllä perusterveydenhuollon asemaa vahvistaisi parhaiten siihen osoitettujen resurssien lisääminen sekä hoitotakuun vahvistaminen

jos vanhemmat ovat kotona niin eivät he silloin sinne iltapäivähoitoon lasta vie vaan nimenomaan vain niissä tilanteissa sitten ovat ikään kuin kokopäiväisesti pienetkin koululaiset poissa jos vanhemmat työelämän vuoksi sitä tarvitsevat

sitten täällä edustaja mustajärvi otti esiin tämän nuorten harrastajien niin sanotun tuplamaksun näissä lupamaksuissa ja otan tämän asian selvitettäväksi

suomessa niin kuolleisuudessa kuin sairastavuudessa sekä myös terveyspalvelujen käytössä on poikkeuksellisen voimakkaita eroja eri väestöryhmien välillä

vielä unohdin vastata siihen kun joku edustaja kysyi että jos asuu kahdessa osoitteessa onko mahdollista ilman tätä turvakaappia säilyttää kolme toisessa ja kolme toisessa niin että on itsellä kuusi asetta

mutta varmasti tämä laki on paikallaan

rajamäki otti nämä ympäristöterveydenhuollon resurssiongelmat esiin ja tämän suhteen ei sinänsä esitys sisällä mitään lisäresursointeja

se on mahdollista jos nämä molemmat asunnot ovat niin sanottuja pysyviä asuntoja joissa on myös valvonta että on kysymyksessä esimerkiksi kakkosasunto ja sitten se vakituinen asunto mutta sen sijaan ei ole mahdollista aseita säilyttää esimerkiksi kesämökillä joka on suurimman osan vuodesta valvomatta ilman todellakaan tällaista valvontaa

tämä näkyy niin että juuri työterveyshuolto on potilaalle maksuton ja saatavuudeltaan ylivertainen tapa päästä lääkäriin

tämän lain tavoitteenahan on kunnallisen ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon tehostaminen ja sitä kautta tietysti siihen varsinaiseen valvontatyöhön resurssien saaminen mutta yhteistoiminta alueet aiotaan muodostaa ihan valtiontalouden kehysten puitteissa

mielestäni nämä työterveyshuollon tasoiset perusterveydenhuollon palvelut tulisi ulottaa kaikkiin väestöryhmiin enkä pidä sitä edes epärealistisena tavoitteena

tämä lakiesitys on todellakin myönteinen uudistus mutta aika paljon on tullut ainakin minulle sähköpostiin tästä huolenilmauksia asianosaisilta ja vammaisjärjestöiltä nimenomaan sen vuoksi että tässä nämä tuntimäärät eivät ole riittäviä ja sen lisäksi ongelmana on se että jotta pystymme ratifioimaan tämän ykn vammaisten oikeuksien sopimuksen niin kyllä täytyisi siis tämä lakialoite ei vielä riitä siihen näitä etuuksia parantaa

erityisenä haasteena ovat ikäihmisten terveyttä edistävät neuvontapalvelut ja siihen liittyen näissä molemmissa vastalauseissa on pykälämuutosesitys jolla tätä koskevaa pykäläehdotusta tarkennettaisiin

lähtökohtana on se että kustannukset eivät kokonaisuutena nouse mikä tietysti tänä taloudellisena aikanaan varmasti on on

tämän keskustelun ja aiempienkin keskustelujen aikana ovat hyvin monipuolisesti tulleet esiin ne näkökulmat joita tähän avioliittolain muuttamiseen liittyy

aikana on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sarjakierros oli oikea tavoite

haluan vielä korostaa sitä että ne muutokset joita nyt käsitellään eivät todellakaan ole pelkästään teknisiä vaan näihin sisältyy hyvinkin syviä arvokannanottoja ja muutoksia esimerkiksi uskonnonvapauslain suhteen mikä tulee vaikuttamaan ei pelkästään samaa sukupuolta olevien perheiden ja lasten tilanteeseen vaan kaikkiin perheisiin joissa näitä valintoja joudutaan tekemään

ehdotan pykäläesityksissä hoitotakuun tiukentamista nimenomaan mielenterveyden häiriöiden osalta jotka ovat suuri kansanterveysongelma ja joiden torjuminen on terveyspolitiikan yksi todella tärkeä tavoite

herra puhemies

yritän omalta osaltani esitellä eduskunnalle kaikki toimialaani kuuluvat hallituksen esitykset niin kuin eduskunnan puhemies on kehottanut minkä vuoksi tämänkin nyt lyhyesti esittelen vaikka asia tuskin kovin kiihkeää keskustelua eduskunnassa herättää

kyllä valiokunnassa jossa itsekin istun ja johon tämä on menossa meidän tulee hyvin huolellisesti tämä tutkia ja kuulla näitä asiantuntijoita jotka ovat jo viestejä lähettäneet jos suinkin olisi mahdollista tätä esitystä parantaa ja ottaa nuo epäkohdat huomioon edustaja

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi niin että siihen lisättäisiin säännökset kirkollisista vaakunoista sineteistä ja leimoista

sitähän nyt tässä hallituksen esityksessä näiden nuorten osalta tehostetaan nimenomaan siellä erikoissairaanhoidon puolella mutta kyllä tähän tulisi sisällyttää oikeus siihen kaikkien ikäryhmien kohdalla

kun ed

olen tyytyväinen siihen että täällä myös useammat hallituspuolueitten edustajat ovat kertoneet äänestävänsä huomenna näitä lakeja vastaan ja tätä lakiesitystä vastaan

viitanen otti esiin näiden kerrostalojen putkiremonttien saamisen kotitalousvähennyksen piiriin niin mielestäni se todellakin olisi hyvin oikeudenmukaista

ja se mikä mielestäni on vielä tärkeämpää on se että mielenterveyspalveluiden hoitotakuuta tiukennettaisiin myös perusterveydenhuollon osalta niin että tulisi oikeus hakea nopeaa apua matalan kynnyksen hoitopaikoista jonottamatta

kyllä tämä esitys tuo ongelmia nimenomaan ostovoiman heikentyvän kehityksen kannalta ja sitten toisaalta tämän kannustinloukkukysymyksen kannalta

arvoisa puhemiseen opetetut kuvan varaan

tämä uudistus yhtenäistäisi kirkollisia tunnuksia koskevan sääntelyn ja saattaisi sen kaikilta osin myös perustuslain edellyttämälle tasolle

bjarne kalliksen ensimmäisellä allekirjoituksella tehnyt mielestäni erittäin hyvän lakialoitteen tästä ja ihan nyt kysyn ministeri vapaavuorelta oletteko tutustunut tähän lakialoitteeseen ja mitä mieltä olette siitä

päättynyt d n puhemies melkutus hyväksytään ja

muistutan vielä siitä että tämä on arvokysymys ja perinteisesti eduskunnassa näissä esimerkiksi avioliittoa koskevissa arvokysymyksissä on todellakin tuo omantunnon vapaus vallinnut eli jokaisella on oikeus äänestää omien arvojensa ja omantuntonsa pohjalta riippumatta sitten siitä minkä kannan puolue on ottanut

täällä keskustelun aikana muutamat edustajat ovat esittäneet toiveen että mieluummin olisi tullut tehdä muutoksia kotihoidon tukeen

öö terveysvaliokuntaan jolle toiminta antaa

sääntelyn piiriin ehdotetaan sisällytettäväksi kirkon ja hiippakuntien vaakunoiden lisäksi myös piispojen ja seurakuntien vaakunat

väite keskustelua varten esitellään tarvieristyksen

olisiko se hyvä pohja hallitukselle

ehdotuksen tarkoituksena on rajata kirkollisten vaakunoiden käyttö virallisen varmentamisen tunnuskuvina kirkollisten viranomaisten yksinoikeudeksi

haluan kuitenkin korostaa sitä että on tärkeää että perheillä on mahdollisuus aidosti valinnanvapauteen myös pienten lasten kotihoidon puolesta

tavoitteena on näin turvata kirkollisten viranomaisten käyttämien sinettien ja leimojen julkinen luotettavuus sekä ylläpitää yleistä luottamusta varmennettujen asiakirjojen oikeellisuu teen

tähän haluan huomennakin rohkaista kaikkia

ja ihan tutkimustenkin mukaan perheet myös arvostavat kotihoidon tukea perhepoliittisena tukena ja sitä mahdollisuutta että pieni lapsi voidaan haluttaessa hoitaa myös kotona

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään sillä hyvittää hallintovalion

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokunta keskustelu on päättynyt

olen iloinen siitä että edustaja hakkarainen toi tämän elävän esimerkin tähän saliin koska mielestäni tuossa kirjeessä kyllä erittäin hyvin kuvattiin se mistä tässä lopulta on kysymys kun puhutaan oikeudesta vakaumukseen ja omantunnonvapaudesta

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne ja

yhdeksässä asu puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokunta esitys on päättynyt

tähän voi myös nostoehdotus hyväksytä asialle pitää

täällä salissa käyty keskustelu osoittaa sen että täällä on yksinkertaisesti erilaisia vakaumuksia

arvoisa rouva puhemies

ensinnäkin vaikka olen pettynyt tähän valiokunnan mietintöön niin siellä on kuitenkin yksi helmi yksi tärkeä virke jonka haluan nostaa esiin

osa näkee abortin pelkästään naisen oikeutena omaan kehoonsa osa näkee abortin jo alkaneen ihmisyksilön elämän lopettamisena

valiokunta katsoo kuten perusoikeusuudistuksen yhteydessä antamassaan lausunnossa että työntekijän eettistä tai uskonnollista vakaumusta on syytä kunnioittaa ja pyrkiä ensisijaisesti työjärjestelyin varmistamaan asianmukainen hoito muun henkilökunnan suorittamana

aivan tämä sama jako on myös siellä terveydenhuoltohenkilöstön keskellä

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä myös yhtyy siihen että kyllä julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia

myös potilaiden kannalta on tärkeää että siellä gynekologeilla ja lääkäreillä ja kätilöiden keskuudesta löytyy näitä erilaisia vakaumuksia suhteessa tämän syntymättömän lapsen elämään

mutta sitten toiseksi haluan kiittää edustaja sari tanusta joka on todella ansiokkaasti taistellut ja tehnyt työtä tämän omantunnonvapauden edistämiseksi valiokunnassa täällä eduskunnan täysistunnossa omassa eduskuntaryhmässämme ja monissa monissa tilanteissa täällä istunnossa ja joka on myös tämän kansalaisaloitteen toinen vireillepanija eli jo tätä ennen on tehnyt valtavasti työtä tämän asian edistämiseksi

se edellyttää myös sitä että menojen suhteen ollaan tiukkana ja taloutta laitetaan tasapainoon

arvoisa herra puhemies

tämä aselaki on mielestäni ollut eräs hankalimmista asioista tämän vaalikauden aikana

samalla kuitenkin tulisi muistaa panostaa tulevaisuuteen ja painotan sitä että suomi nousee tästä talousahdingosta suomalaisen työn ja yrittäjyyden kautta

lain valmistelu on ollut osin puutteellista ja kyllä nyt vielä tämän valiokuntakäsittelyn jälkeenkin lain toimivuus ja tulkinta ovat mielestäni kyseenalaisia

mielestäni se siinä mielessä on oikeutettua että meillä on lääkäreitä ja sairaanhoitajia jotka ajattelevat että ihmisen elämä alkaa hedelmöittymisessä ja abortti merkitsee syntymättömän lapsen elämän lopettamista ja sen vuoksi tätä suojaa tarvittaisiin

hallitukselle on annettava kiitosta yrittäjyyteen liittyvistä uudistuksista esimerkiksi siitä että vihdoin ollaan tuomassa tämä henkilöyrittäjien yrittäjävähennys ensi vuoden alusta

täällä on paljon keskusteltu näistä kouluampumistapauksista jotka ovat luoneet tietynlaista painetta tai ilmapiiriä tämän lain valmisteluun

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi opintotukilakia sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettua lakia

uskon että siitä varmasti kaikki ovat yksimielisiä että ei tämä laki ratkaise toki näitä ongelmia nuorten pahoinvointia ja väkivallan uhkaa

samoin työttömyysturvan muuttaminen passiivisesta tuesta aktiivisemmaksi on myönteinen tavoite ja esimerkiksi työttömyysturvan hyödyntäminen starttirahana palkkatukena ja liikkuvuusavustuksena on myönteinen kannuste ja toivon mukaan näkyy myös sitten myöhemmin näissä työllisyysluvuissa

yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

ne lääkärit ja hoitajat jotka tähän pykälään ja lainsäädäntöön turvautuisivat aivan varmasti itse ottaisivat sen puheeksi ja vetoaisivat siihen

tämän hallituksen esityksen suurin ongelma on se että siinä ei puututa opintotuen korotukseen eikä sen sitomiseen kansaneläkeindeksiin

haluan tässä nyt todeta että valitettavasti niiden traagisten tapahtumien jälkeen pidetyt kauniit puheet mielenterveyspalveluiden parantamisesta kouluterveydenhuollon kuntoon saattamisesta ovat jääneet pelkästään puheiden tasolle

se työryhmä joka pohti opintotuen kehittämistä päätoimista opiskelua tukevaan suuntaan esitti tuen sitomista indeksiin

kyllä reumaosaamista on sairaanhoitopiireissä ja terveyskeskuksissakin ja täytyykin olla sillä eiväthän kaikkien potilaiden kaikki hoidot voisi edes toteutua yhdessä heinolan yksikössä

kun itse aikoinaan valmistuin lääkäriksi niin työpaikkaa hakiessani terveyskeskuksesta tai sairaalasta otin sen jo siinä vaiheessa kun hain työtä esiin että minulla on sellainen vakaumus jonka pohjalta en aio osallistua abortin suorittamiseen enkä voi kirjoittaa sellaista lausuntoa jossa aborttia suositeltaisiin

tämä ed

arvoisa puhemies

tämä esitys on toki askel oikeaan suuntaan mutta pidän kyllä pettymyksenä sitä että työryhmän esitys jossa kaikki eduskuntapuolueet olivat edustettuina ei tullut hallituksen käsittelyssä hyväksytyksi tämän ehdokaskohtaisen kampanjakaton osalta

mutta nyt me puhumme muutamasta tuhannesta potilaasta jotka tarvitsevat sitä erityistason osaamista huippuosaamista taudin vaikeassa muodossa

esimerkiksi terveyskeskusten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut olisivat yksi tehokkaimmista keinoista auttaa varsinkin nuoria henkilöitä ihan siinä henkisten ongelmien alkuvaiheessa etteivät oireet menisi niin pitkälle että tulee sitten todellakin näitä traagisia seurauksia ja joudutaan raskaampiin psykiatrisiin hoitoihin

nuo aivan tuoreet esitykset esimerkiksi työssäkäyntialueen laajentamisesta ja tuon työmatkavelvoitteen pidentämisestä ovat toki myös tutkimisen arvoisia mutta samalla tulisi kyllä huomioida ennen muuta lapsiperheiden tilanne

vain siellä on ollut se tiimi joka on hallinnut ja on korjattu muun muassa epäonnistuneiden leikkausten jälkiä tehty korjausleikkauksia heinolassa ja on muistettava että juuri tuon heinolan ansiosta meillä on niitä osaajia muuallakin koska se on ollut se koulutusyksikkö ja nyt me menetämme sen

sitä vakaumusta kunnioitettiin

työurien pidentämiseksi on tavoitteena nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista mutta kyllä valmistumisen viivästymisen merkittävimpiä syitä ovat juuri toimeentulovaikeudet jotka pakottavat työntekoon opintojen aikana

omalla kohdallani ei tullut vaikeuksia työnsaannissa eikä näissä työjärjestelyissä mutta tiedän taas niitä lääkäreitä ja kätilöitä ja hoitajia joilla näitä vaikeuksia on ollut

itse olisin pitänyt sitä erittäin tärkeänä sen vuoksi että kyllä monissa vaaleissa varsinkin eduskuntavaaleissa ja myös näissä europarlamentin vaaleissa kampanjoiden volyymit ovat nousseet kohtuuttomiksi ja hinnat tavallisille ehdokkaille varsinkin nuorille ihmisille ovat liian korkeat ja siinä mielessä jo rajoittavat demokratiaa

arvoisa puhemies

hallitus on asettanut ensi vuoden talousarviossa tavoitteekseen ympäristöministeriön yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa muun muassa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun sekä kestävän yhdyskuntakehityksen rakentamisen ja asumisen

sen vuoksi vetoan nyt teihin ministeri risikko

opintotuen indeksisidonnaisuuden kustannukset ovat mielestäni pienet verrattuna valmistumisen nopeutumisesta saatavaan yhteiskunnalliseen hyötyyn

käyttäkää hyvä ministeri nyt arvovaltaanne siihen että saatte järjestettyä sinne heinolan sairaalaan tämän yhden valtakunnallisen huippuosaamisyksikön ja mielellään juuri julkiseen terveydenhuoltoon

useita vuosikymmeniä sitten tapahtuneiden rikosten selvittäminen on toki vaikeaa ja vaatii vahvaa näyttöä mutta kyllä on jopa kuitenkin sellaisia tilanteita joissa henkilö jopa saattaa tunnustaa useita rikoksia mutta rikosten vanhentumisen johdosta häntä ei voida tuomita

ihan lähtökohtaisesti ajattelen että hallintovaliokunta tähdensi aivan oikein ettei vastuuntuntoinen aseharrastaja joka säilyttää ampuma aseitaan hyväksytyllä tavalla ole uhka yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle ja toki tällaisten harrastajien etu on myös se että yhteiskunnassa kiinnitetään huomiota eri tavoin aseturvallisuuteen

tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

opintotukilaissa tulisi myös huomioida opiskelijavanhempien tilanne lisäämällä huoltajakorotus opintotukeen ja tämäkin on sellainen ehdotus jota me kristillisdemokraatit olemme useaan kertaan esittäneet ja tällä vaalikaudella jo aikanaan ilahduin kun muun muassa ministeri hyssälä esitti että tämä huoltajakorotus tulisi palauttaa mutta valitettavasti sille nyt ei ole tehty mitään

ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen edellyttää uusia energiaratkaisuja uudenlaisia ratkaisuja jätteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen energian kulutuksen vähentämistä yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja hyviä joukkoliikenneyhteyksiä

hallituksen selonteossa todetaan että kestävää kasvua syntyy vain yrityksessä syntyvien innovaatioiden ja tuottavuuden kasvun kautta ja tämähän on aivan oikea lähtökohta

monessa maassa on näitä ehdokaskohtaisia kampanjakattoja otettu käyttöön enkä ymmärrä sitä miksi se ei voinut olla mahdollista myös tässä yhteydessä

samoin tuolla puolustusvaliokunnan lausunnossa korostetaan sitä että reservin aktiivinen ampumatoiminta ylläpitää koko maan puolustamiseen tarvittavaa suorituskykyä ja maanpuolustustahtoa ja nähdään sillä tavalla merkittävänä tämäkin reserviläisten ampuma asekoulutus ja harrastus

kuitenkin ajattelen että mahdollisen uhrin ja myös epäillyn oikeusturvan kannalta on tärkeää että epäilyt voidaan oikeudessa selvittää

kyllä ryhmämme mielestä hallituksen ympäristö ja energiastrategian heikkous kokonaisuudessaan on hintalappujen puuttuminen

kuitenkin tätä tavoitetta on vaikea saavuttaa jos samaan aikaan leikataan koulutuksesta ja tutkimuksesta

no tästä äänestettiin ensimmäisessä käsittelyssä ja toki tämä on tässäkin muodossa askel eteenpäin ja hyväksyttävissä mutta toivon että vaalirahoituslakia päästäisiin taas kohta korjaamaan ja täydentämään näiden kampanjakattojen osalta

tällä asetuksella pyritään rajoittamaan yksityishenkilöiden ja kuluttajien pääsyä tiettyihin räjähteiden lähtöaineisiin

kyllähän myös syytetyn tai epäillyn kannalta on ongelma jos ne syytökset jäävät vain ilmaan eikä hän pääse niitä oikeudessa sitten torjumaan

tavoitteet eivät toteudu markkinaehtoisesti ilman riittäviä investointitukia jotka olisivat juuri tänä aikana erityisen sopivia ja ajanmukaisia

eli tässä vaiheessa tulisi panostaa nimenomaan koulutukseen ja tutkimukseen jotta suomi todellakin saataisiin nousuun

erityisen tärkeää on se että oikeudenmukainen tuomio edistää uhrin toipumista kokemastaan ja sen vuoksi kannatan lämpimästi tätä ed

yhtenä tavoitteena on estää näiden aineiden saamista muun muassa terroristiseen tarkoitukseen

opiskelijan kulut nousevat lapsensaannin myötä ja kyllä tämä tulisi huomioida opintotuen määrässä ettei opiskelijavanhempi joutuisi eriarvoiseen asemaan muiden opiskelijoiden kanssa

hallitus on tyytymässä uusien ilmastoteknologioiden kehittämisen ja kaupallistamisen sijaan aika lailla minimitavoitteisiin

täällä edustaja kalle jokinen epäili että oppositiosta ei annettaisi kiitosta näille hallituksen liikenneinfraesityksille

tämä asetus koskee siis vain yksityishenkilöitä ei ammatin liikkeen tai elinkeinonharjoittajia jotka työssään tarvitsevat näitä aineita

vielä totean että mielestäni myös valiokunta järkevöitti hallituksen esitystä siltä osin että ampumaseuran pakkojäsenyydestä edellytyksenä hankkimisluvalle kuitenkin luovuttiin ja myös luovuttiin ampuma aseiden säilyttämisen tarkastamiseen oikeuttavan sääntelyn laajentamisesta nykyisestä eli näistä ehdotetuista kotitarkastuksista

tuntuu siltä että poliittiseen keskusteluun niin suomessa kuin muissakin kehittyneissä mahtuu aina vain yksi asia kerrallaan

ää tarhuri e e

ihan erityisesti tuo kauan kauan odotettu lahden eteläisen ohikulkutien investointi on todella myönteinen uudistus ja siitä haluan erityisen kiitoksen hallitukselle antaa

viki ja joi noita pyritään rajoittamaan ovat vetyperoksidi nitrometaani typpihappo kaliumkloraatti kaliumperkloraatti natriumkloraatti natriumperkloraatti ja näitä sisältävät aineet ja seokset tiettyinä pitoisuuksina

ympäristö ja energiapolitiikan ykköstavoitteena tulee kuitenkin edelleen olla ilmastonmuutoksen ja sen vakavien uhkakuvien hillitsemisen

mutta samalla tulee turvata kotien julkisen sektorin ja yritysten energian saanti soveltamalla korkeatasoista tekniikkaa sekä energian tuotantoon että energiatehokkuuden kasvattamiseen

mutta sitten se asia josta itselläni on erityisen suuri huoli ja tämä huoli kasvoi entisestään kun äsken olimme tuolla poliisiasiain neuvottelukunnan kokouksessa

asetus ei koske lääkkeitä tai ilotulitteita

toki myös kun tässä on tämä kahden vuoden harrastusvaatimus siltäkin osin valiokunta teki mielestäni oikein että poliisimiehiltä rajavartiomiehiltä sotilailta ja muilta virkamiehiltä jotka työssään kantavat palvelusasetta ei edellytetä tätä kahden vuoden erillistä harrastusta

tässä eu asetuksessa on muutamia eri vaihtoehtoja joista kansallisesti voidaan valita se sopivin vaihtoehto ja suomessa nyt esitetään otettavaksi käyttöön lupajärjestelmä jossa poliisihallitus olisi lupaviranomainen

arvoisa puhemies

uuden energiatekniikan lisääntyvä käyttöönotto kotimaassa lisää sen vientimahdollisuuksia

meillähän sisäisen turvallisuuden haasteet eivät ole suinkaan vähenemään vaan kasvamaan päin tässä melko lyhyen ajan sisällä

leena rauhalan tekemään vastalauseeseen sisältyvät kolme lausumaa jotka kuuluvat seuraavasti eli vastalauseen lausumaehdotukset

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on tehnyt oman ympäristö ja energiapoliittisen ohjelman